kyllä pisara rata on koko suomen hanke mutta olen sitä mieltä että yksittäisenä itsenäisenä yksinäisenä hankkeena se ei ole riittävän hyödykäs vaan nimenomaan kustannushyöty suhde pitää saada paremmaksi jolloinka se tarvitsee rinnalleen myös niitä mitä on alun perin ajateltu kuten esimerkiksi helra helsingin ratapihan hanke joka on selonteon hanke

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto

edustaja louhelainen sen jälkeen edustaja savio ja sen jälkeen meillä on ministeri grahn laasonen ja sitten listalla on vielä muutama pyyntö

asia

haluaako edustaja parviainen käyttää vastauspuheenvuoron

pyydän nyt niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksiä tai muuten kommentoida ulkoministeriön esitystä varaamaan minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja ja kommenttipuheenvuoroja painamalla v painiketta

ensimmäisenä nyt annan etusijan ulkoasiainvaliokunnan jäsenille ja tämän puheenvuorosetin aloittaa antti kaikkonen

olkaa hyvä

pohjoiseen menevien raskaiden kuljetusten ja erikoiskuljetusten sujuvoittamiseksi ehdotetaan puolta miljoonaa euroa valtatie nelosen isohaaran vanhan sillan korjaamiseen

huolimatta siitä että me saimme näitä väylähankkeita nyt enemmän pitää muistaa tietysti se että me säästimme osasta tuolla ministeriössä ja sitten osaan saatiin lisää kaikkein suurin huoli tietysti on tästä perusväylänpidosta

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

isoja tarpeita on eri puolilla maata liikenneverkon ylläpidossa ja kehittämisessä ja tämän korjausvelan selittämi

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

näitä rahoitusmalleja pohtivalla ja johtamallani parlamentaarisella työryhmällä on siis iso ponnistus tämän syksyn aikana edessä kun meidän pitää miettiä miten me voimme saada ja löytää näitä uusia rahoitusmalleja

asia

muutama yksittäinen kohta sitten vielä arvoisa herra puhemies

elinkeino ja asuntopolitiikkaan liittyvää keskustelua on käyty valtion ja helsingin seudun kuntien välillä ja siitä on tämä mal aiesopimus nyt sitten saatu paremmaksi elikkä tätä kaavoitustavoitetta on nyt sitten nostettu ja sitä kautta sitten vastavuoroisesti valtio tukee pisara rataa ja länsimetron jatketta kivenlahteen saakka

siinä lähdetään nyt suunnitteluvaiheeseen ja raha on siihen jo löytynyt ja kun selvitys on valmis niin neuvotellaan liikenneinvestoinneista ja niiden rahoittamisesta yhdessä yhtiön kanssa

lopuksi vielä totean että itä lapissa on soklin kaivoshanke joka myöskin tarvitsisi liikenneinvestointeja ja sitä on tarkoitus nyt käsitellä talouspoliittisessa ministeriryhmässä syksyn aikana

arvoisa puhemies

tällä hetkellä kaksi kolmasosaa taloudesta ja rahoista menee erikoissairaanhoitoon ja yksi kolmasosa perusterveydenhuoltoon ja meidän pitää saada se kääntymään toisinpäin koska muuten me emme hallitse tätä kustannuskehitystä koska meillä koko ajan lisääntyvät tarpeet meillä lääkkeet ja pelit ja vehkeet kallistuvat hoidot kallistuvat uusia hoitoja tarvitaan ja kehitetään hyvä niin mutta ne maksavat

se on yksi kriittinen piste tässä kaiken kaikkiaan että me pystymme pitämään ne lähipalvelut mutta minä en nyt millään mittakepillä mittaisi näitä lähipalveluja siitä syystä että laadulla on niin valtavan suuri merkitys esimerkiksi terveydenhuollossa että jos terveyskeskuksessa vaikka se olisi siinä naapurissa on vain kaksi kättä ja black decker niin ei kuulkaa se auta mitään koska siellä pitää olla kuvantamismahdollisuudet laboratoriomahdollisuudet lääkärin osaamista siellä pitää olla henkilökuntaa ja muuta muuten se on haavoittuva ja se ei pysty vastaamaan niihin tarpeisiin

sitä rakennetaan tässä samanaikaisesti ja arvioidaan myöskin kuntien tehtäviä mutta kyllä se niin on että meidän väestökehitys vaikuttaa sillä tavalla sosiaali ja terveyspalveluihin että emme me voi koskaan ajatella että vähemmän rahaa kuluisi kuin nyt menee

ja sillä miten me pystymme pitämään tämän palvelutason on suuri merkitys koska jos terveyspalvelut ja sosiaalipalvelut häviävät kunnasta niin häviävät myös asukkaat

sitten puhujalistaan

arvoisa puhemies

siellä tulee esimerkkiä siitä että ei nyt olla ihan tätä mieltä mitä työryhmä on esittänyt mutta kaikki tietävät että jotain pitää tehdä ja minun mielestäni siellä on todella hedelmällisiä keskusteluja käyty

siellä on malliesimerkki siitä miten rauman kaupunki on lähtenyt kehittämään kuntaperusteisia palveluja peruserikoissairaanhoito perusterveydenhuolto ja sosiaalityö ja sitten ostetaan sairaanhoitopiiriltä se erikoissairaanhoito

nyt on lähdetty rakentamaan sellaisia uusia juttuja ja totta kai niitä pitää vaalia koska ne edistävät tätä hyvinvointivaltion kehittymistä

mutta vielä kerran sanon että erittäin hyviä keskusteluja siellä käydään ja sitä vartenhan nämä kuntakuulemiset nyt on järjestetty että siellä saa kertoa niistä tuntemuksistansa ja kunnat voivat vaikuttaa

keskustelua ei syntynyt

asia

myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa ennen ministerin vastausta ja he ovat edustajat terho salolainen ja kasvi

se on sillä tavalla että se menee ihan varmasti siihen koska se on eräällä lailla korvamerkitty mutta niin kuin tiedätte valtionosuudet eivät ole korvamerkittyjä

minä olen tyytyväinen kuitenkin siitä että raha automaattiyhdistys vielä jatkoi sitä jonkin verran ja sitten siinä miten me saisimme nämä rahat meidän pitää miettiä niitä keinoja

verotusta on mietitty valtiovarainministeriössä ja nämä oikeusministeriön selvityshenkilöt tuottavat vuoden loppuun mennessä tiedot siitä mitä kansalaisjärjestöjen tukemiseksi pitäisi tehdä

vanhusten perhehoidosta kysyi ed

tärkeää on tarpeen arviointi räätälöidyt palvelut turvallinen asuminen ja hoidon porrastus ja se on hyvin pitkälle myöskin kunnista kiinni miten niitä asioita hoidetaan

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan

keskustelua ei syntynyt

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ympäristövaliokuntaan ja keskustelua

hän edustaa sellaista kaupunkia jossa ne ovat määrärahasidonnaiset ja kaikilla samat kriteerit ja kaikki jotka täyttävät kriteerit otetaan siihen

minä olen ihan samaa mieltä teidän kanssanne siitä että me tarvitsemme veteraaneille kuntoutusta mutta minä olen sitä mieltä että se pitää räätälöidä eri tavalla

asia

ihan muutama sana arvoisa rouva puhemies

valtiokonttori ja stm lähtevät nyt kiertämään alueita käymään kuntien kanssa keskustelua siitä miten nimenomaan kuntoutusrahat käytetään koska siellä on kyllä aika heterogeenistä tämä käyttö

kiitos ja tähän väliin varsinainen puheenvuoro edustaja asko seljavaara ja se

nämä kaksi henkilöä ovat edustaja hassi ja edustaja blomqvist

terveydenhuoltolaki joka painottaa perusterveydenhuoltoa erityisesti ja sitä varhaista puuttumista on osaltaan vaikuttamassa siihen että me saisimme niitä matalan kynnyksen palveluja ja että erikoissairaanhoito tukisi näitten palvelujen toteuttamista ja tuottamista

niitä ei voi kahtena erillisenä käsitellä

meillä on nyt siihen liittyvä hanke meneillänsä ja varmasti jonkinlainen ulostulo siitä kevään aikana ja se on eräänlainen testamentti järjestämisestä ja rahoituksesta

lähes jokainen terveyskeskus on siinä mukana ihan virallisesti mutta kaikki siitä hyötyvät ja kaste ohjelmalla sitä rahoitetaan osittain

kun ed

ahonen kysyi voitaisiinko tasata näitä rahoja niin tiedoksi että meillä on tällainen erikoissairaanhoidon tasausjärjestelmä jolloinka tulevat toiset kunnat apuun jos sattuu jossain kunnassa kovin hankala tilanne

koulu ja opiskeluterveydenhuolto on juuri se paras paikka koska kaikki oppilaat ja opiskelijat kohdataan siellä koulussa ja siitä syystä tähän kannattaa satsata

kouluterveydenhoitajahan on matalan kynnyksen henkilö koska kun hän ei anna numeroita niin hän eräällä lailla on matalamman kynnyksen henkilö verrattuna siihen jos mentäisiin opettajalle kertomaan vaivoista

kilpailutuslakia on muutettu niin että me voisimme hyödyntää juuri edustajan esittämällä tavalla ja siinähän sanotaan että kokonaistaloudellisesti edullisin elikkä siinä halutaan että se laatukin otetaan huomioon

palveluasumiseen me pyrimme juuri saamaan siihen että niille tuli siellä nämä erilaiset maksuyhtenäisyydet ja myöskin pyrimme siihen että jäisi sitä omaa rahaa käyttöön